sitten jos lähestytään tätä kysymystä etiikan näkökulmasta niin kuin tässä salissa tänään monetkin edustajat ovat ansiokkaasti tehneet on mielestäni hyvä kysyä silloin onko ihmisellä oikeus ylipäätään käyttää eläimiä hyväksi tai määrätä näiden eläinten kohtalosta yhtään millään tavalla

arvoisa puhemies

ajattelin etten mitenkään tähän aiheeseen puuttuisi mutta haluan erikseen kiittää edustaja maijalaa joka hienosti otti esille nämä perusteettomat insestisyytökset joiden kohteeksi monet miehet joutuvat avioero ja huoltajuuskiistojen yhteydessä

no edustaja halla aho täällä perusteli omaa näkökulmaansa ihan ansiokkaasti sinänsä muun muassa ihmisten hampaiden rakenteilla mutta itse en ihan näihin yhdy

arvoisa puhemies

jos me vedämme tämän keskustelun näin pitkälle niin meidän tosiaan pitää kysyä pitäisikö meidän poistaa liha kokonaan elintarviketuotannosta

jos minulta kysytään pitäisi tuomion tälle naiselle tällaisissa tapauksissa olla sama kuin miehelle silloin kun oikeasti insestiin syyllistyy ja siinäkin tavaksi se että ei vanhene koskaan

liiton tehtävä lippu ja nimivalistuksen antajana sekä kielellisen tasa arvon ja oikeuksien puolustajana on ollut merkityksellinen

tiedän toki että tässä salissa on paljon sellaisia henkilöitä jotka ovat tätäkin mieltä että lihan tuotantoa ei tulisi sallia mutta itse en niihin henkilöihin kuulu vaikka en kuten sanoin juurikaan itse lihaa käytä

monet lapset nimittäin vasta aikuisena tunnustavat että ei siis oikeesti mit

tämä lakialoite rakentuu perustuslain säännöksille ja pyrkii siihen että sanotun perusoikeuspykälän kirjain ja henki tulisivat nykyistä paremmin toteutetuiksi

jo pelkästään meriturvallisuuden takia on varuskunnan säilyttäminen yhteiskunnan rakennemuutoksen alle jääneessä kymenlaaksossa erittäin tärkeää ja tämän turvallisuusuhan luulisi kelpaavan myös tälle punavihreälle puolelle

edelleen tämä uudempikin tutkimus on osoittanut että erilaiset loisongelmat leviävät nimenomaan näissä maapohjaisissa kasvatusympyröissä

kyseessä on svenska finlands folkting nimisen järjestön lainsäädännöllinen erityissuosinta julkisen vallan taholta ilman että julkinen valta olisi suomenkielisen väestön osalta huolehtinut vastaavalla järjestöllisellä tukilainsäädännöllä sen sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista

maapohjan tarjoaminen turkistilalla kasvatettaville ketuille ei tämänhetkisen olemassa olevan tietämyksen mukaan ole mitenkään välttämätöntä eikä tutkimus ole yksiselitteisesti voinut osoittaa että esimerkiksi jotain kaivamista voisi pitää kettujen lajityypillisenä ominaisuutena

kyllä mielestäni työministerillä on työkalupakissaan paljon hyviä asioita kuten tämä paikallinen sopiminen nämä sähköiset työnvälityspalvelut yksityisten työnvälityspalveluiden merkityksen kasvattaminen sitten tämä vaikeasti työllistyvien asioiden siirtäminen te keskuksista kunnille jotka nyt näitä kela sakkojakin tähän mennessä ovat maksaneet niin että on täällä paljon hyvääkin eikä pelkästään ikäviä asioita ja sitten vielä tämä perustulokokeilu mikä hallituksella on ohjelmassaan

nykyinen asiaa koskeva tukilaki on laki svenska finlands folkting nimisestä järjestöstä

arvoisa herra puhemies

olen itse ollut töissä tällaisessa alaikäisiksi väitettyjen henkilöiden turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa ei siis tällaisessa säilöönottokeskuksessa vaan vastaanottokeskuksessa

tehtävänä on edistää suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja toimia tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä ruotsin kielen aseman edistämiseksi

sitten kun täällä on pilkattu siitä että otetaan lisävelkaa ja enemmän velkaa kuin sdpkään varjobudjetissaan muka sitten ottaisi niin käytännössähän tämä lisävelkahan menee pelkästään näihin maahanmuutosta tuleviin kustannuksiin jotka taas johtuvat siitä että edelliset hallitukset eivät ole tehneet kiristyksiä joita me nyt teemme

kannustan siinä mielessä tätä

voin sanoa että kun tämä viimeinen päätös tähän turvapaikkahakemukseen tulee ja ei saa sitä oleskelulupaa suomeen eikä voi enää valittaa niin jos tässä tilanteessa ei voi ottaa säilöön näitä henkilöitä niin silloin he menevät just tänne maan alle ja heitä ei saa toimitettua maasta pois tai sitten he omaehtoisesti menevät johonkin muuhun maahan tekemään turvapaikkahakemusta

on hienoa että nämä turkistarhauksen vastustajat ovat nyt valinneet demokratian ja hylänneet tämän punavihreän terrorin tien vielä kun saisi sen joutavan sähköpostinkin kuriin

tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on suurelta osin oikein hyvä ja vahvistaa viranomaisten toimintaedellytyksiä ei toivotun maahanmuuton torjunnassa

jotta tämä edellä selostettu perustuslain edellyttämä kansalliskielten samanarvoisuus tulisi nykyistä kokonaisvaltaisemmin toteutetuksi on perusteltua järjestää tehtävään sopivalle järjestölle myös suomenkielisellä puolella vastaavan kaltainen lainsäädännöllinen asema kuin mikä ruotsinkielisellä puolella on sallittu svenska finlands folktingille

tämä iän määrittäminen näissä tapauksissa on äärimmäisen vaikeaa voin sanoa ihan kokemuksesta

vastaanpaneminen tässä kohtaa kuitenkin hidastaisi muuten hyvän esityksen edistymistä ja kun tämä koko mainittu pykälä leikkaa läpi monia muitakin lakeja poliisilaista lähtien tulee siihen mielestäni puuttua osana suurempaa kokonaisuutta

suomenkielisessä kielellisessä sivistyksellisessä ja yhteiskunnallisessa järjestökentässä tällainen merkittävä järjestö on suomalaisuuden liitto rekisteröity yhdistys

jos esimerkiksi zamundalainen kaveri on niin sanotusti haku päällä ei saa antaa tuntomerkkejä jotka voidaan yleistää kaikkiin zamundalaisiin

mielestäni tämä vaikeuttaa poliisin työtä ja saattaa jopa johtaa tilanteeseen jossa viranomainen itse onkin syytettynä liian tarkkojen tuntomerkkien seuraamisesta tai niistä muille poliiseille tiedottamisesta

herättää ja vahvistaa suomalaisten kansallista tietoutta ja ajattelutapaa sekä kaikin tavoin edistää suomalaista erityisesti suomenkielistä kulttuuria vaalia suomen kieltä suomalaista yhteenkuuluvuutta ja kulttuuriperinteiden omaleimaisuutta lujittaa itsenäisyys ja puolustustahtoa sekä kansanvaltaista ajatustapaa edistää kansainvälistä yhteistyötä henkisen ja aineellisen kulttuurin eri aloilla sekä lopuksi ylläpitää yhteyksiä ulkomailla oleviin suomalaisiin ja suomensukuisiin kansoihin

edustaja mäntylä tuossa puolueemme ensimmäinen varapuheenjohtaja kävi jo sangen seikkaperäisesti kuitenkin läpi tämän hallituksen esityksen ja sen mitkä ovat ne puutteet ja minkä tähden tätä ei tällaisenaan tulisi hyväksyä

tämä lakiesityshän toteutuessaan mahdollistaisi sen että näitä raha automaattiyhdistyksen tuomia tuottoja saatettaisiin tulevaisuudessa käyttää muidenkin menojen kuin tällaisten yleishyödyllisten yhdistysten rahoittamiseen kuten tilanne nyt on ja tästä syystä kannatan edustaja mäntylän tekemää hylkäysesitystä

aivan täyteen yhdenmukaisuuteen ei ole voitu päästä koska folktinget järjestön historiallinen ja juridis organisatorinen muotoutuminen on ollut hyvin omaleimaista ja eronnut liiton kehityksestä kuluneen reilun sadan vuoden aikana

tästä syystä tämän laki aloitteen mukaisessa laissa on ainoastaan seitsemän pykälää kun taas folktinget laissa on peräti kolmetoista tretton pykälää

laiksi tullessaan aloite merkitsisi että liitto muuttuisi pelkästään yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä puolittain julkisoikeudelliseen suuntaan

tämä ei ole mitenkään harvinaista lainsäädännössämme jossa on vuosikymmenten aikana annettu joukko muitakin säädöksiä joissa on tietyille yksityislähtöisille yhdistyksille annettu joitakin julkisoikeudellisiksi luonnehdittavia tehtäviä ja tätä vastaavaa rahoitusta

valiokuntakäsittelyn aikana itseäni kuitenkin arvelutti ihan tämä sama kysymys minkä useat oppositiopuolueiden edustajatkin ovat tuoneet esille eli tämä kabotaasi ilmiö ja se että kuljetusalaa ei riittävällä tavalla ehkä tässä huomioitaisi

asian kanssa pitkään painiskeltuani tulin kuitenkin sitten siihen tulokseen että tämä esitys ei aseta suomalaista kuljetusyrittäjää tai työntekijää ulkomaalaista huonompaan asemaan

jos kuitenkin olen väärässä mitä en toivo olen valmis myöntämään virheeni ja perumaan päätökseni

muina esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa kriminaalihuoltoyhdistys maanpuolustuskoulutusyhdistys keskuskauppakamari ja kauppakamarit liikenneturva metsästäjäin keskusjärjestö metsänhoitoyhdistykset raha automaattiyhdistys suomen asianajajaliitto ja suomen punainen risti

noin kolmen vuoden päästä tähän aikaan ovat tulokset nähtävissä

jos on käynyt niin että tämä esitys oli kuolinisku niin kuin edustaja taimela kuvasi suomalaiselle maantieliikenteelle täytyy se silloin perua

lakiteknisesti lainsäätäjällä on kaksi vaihtoehtoista linjaa jos yhdistykselle halutaan säätää tietyssä määrin julkisoikeudellista funktiota

en tiedä olenko itse silloin enää kansanedustaja tai onko perussuomalaiset hallituksessa mutta jos näin olen ja näin on niin toivon että silloinen pääministeripuolue tai hallituspuolue on valmis tätä lakia muuttamaan

nämä kaksi vaihtoehtoa ilmenevät seuraavasta esimerkistä joka on sitaatti hallituksen esityksestä valmisteltaessa maanpuolustuskoulutus ry nimisen yhdistyksen statuksen muutosta osana lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

lainsäädännöllisesti maanpuolustuskoulutus ryn asemaa on mahdollista lähestyä siten että se säilytettäisiin oikeudelliselta luonteeltaan yksityisoikeudellisena yhdistyksenä jolle on tässä laissa annettu hoidettavaksi julkinen hallintotehtävä tai tehtäviä

nyt käsillä olevassa laki aloitteessa on valittu ensimmäisenä mainittu vaihtoehto eli se että liitto säilytettäisiin luonteeltaan yksityisoikeudellisena yhdistyksenä jolle tässä laissa annetaan osaltaan hoidettavaksi muutamia julkisen hallintotehtävän luonteisia toimintoja

toisaalta hallituksen tavoitteena on pitää puun ja turpeen hintakilpailullinen tilanne stabiilina minkä vuoksi puuenergian tuotantotukea halutaan nyt leikata

tuo toiminta liittyisi suomenkielisen kulttuurin suomen kielen suomen lipun suomen lipun kulttuurin ja perustuslaillisten kielioikeuksien vaalintaan

tämä johtaa siihen että turpeen ja puuenergian hintakilpailu suhteessa kivihiileen merkittävästi heikkenee ja tulee jatkossa lisäämään kivihiilen käyttöä energiatuotannossa

edellä mainittua hintakilpailusuhdetta hallituksen esityksessä ei ole selvitetty nyt ollenkaan

arvoisa puhemies

edellä olevan perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen suomalaisuuden liitto nimisestä järjestöstä siten kuin se on tähän aloitteeseeni kirjattu

nimittäin kivihiilen tuonti heikentää edelleen kauppatasettamme ja hallituksen esityksellä on jo pysäytetty merkittäviä energiainvestointeja sekä edelleen vaarannettu taloudellinen pohja jo tehdyiltä investoinneilta

edustaja rajamäelle joka nyt on jo poistunut salista mutta ehkä kuuntelee työhuoneessaan tätäkin keskustelua todettakoon että tämäkin aloite on perussuomalaisten eduskuntaryhmän ei suomalaisuuden liiton eduskuntaryhmän tekemä aloite

energiatuotannon tukipolitiikka ei voi olla näin poukkoilevaa ja vaalikausittain vaihtelevaa koska tuotantoinvestoinnit suunnitellaan ja tehdään kymmeniksi vuosiksi tulevaisuuteen

eräs edustaja yllättyi aiemmin tällä viikolla eli eilen tässä salissa kuultuaan että hallituksen tavoitteena onkin tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaa

uusia chp voimaloita ei olla esitetyillä ehdoilla rakentamassa nyt ollenkaan

suomi ja koko eurooppa jatkavat perheenyhdistämiseen ja muuhun maahanmuuttoon liittyvien kriteerien tiukentamista eli ei tämä tässä nyt mikään viimeinen ollut

lisäksi tukileikkaus uhkaa jättää metsiin mätänemään jopa miljoonia kuutioita korjauskelpoista harvennuspuuta ja käyttämättömiksi jo tehtyjä kone ja laiteinvestointeja koska hankintaketju on kannattamaton

arvoisa herra puhemies

tiukennamme perheenyhdistämisen kriteerejä eun perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista

huolenaihe mikä ainakin minulla itselläni oli sitten tässä kun poliisi antaa näitä tuntomerkkejä niin jos sitten se tilanne johtaa siihen että poliisit näitä tuntomerkkejä seuratessaan nyt etenkin tässä kyseisessä lakiesityksessä mikä nyt on käsittelyssä etsiessään tuntomerkkeihin vastaavia henkilöitä tulevat ratsanneeksi muita vastaavannäköisiä niihin tuntomerkkeihin osuvia henkilöitä niin ettei sitten poliiseja siinä kohtaa aleta syyttämään tämän lain nojalla siitä että he ovat ratsanneet vain esimerkiksi kaikki zamundalaisen näköiset

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että tuen tarkoitus ei ole edistää voimalaitosinvestointeja tai parantaa sähköntuotannon kannattavuutta

lakiesitys tässä muodossa ei todellakaan edistä voimalainvestointeja eikä edelleenkään paranna energiantuotannon kannattavuutta joten se toimii suunnitellulla tavalla

edelleen on pakko muistuttaa että tästä ei sovittu vasta viime syksynä tämän tulvan seurauksena vaan jo vuosi sitten hallitusneuvotteluissa

pitää muistaa että meidän kriteerimme ovat vielä kaukana direktiivin mukaisesta käytännöstä ja niistä mahdollisuuksista ja siitä mitä naapurimaat monessa kohtaa ruotsi tanska ja norja ovat tehneet

kielitaidon osalta perheenkokoajan pitäisi läpäistä jonkintasoinen suomen kielen testi jotta hän voisi hakea oleskelulupaa perheenjäsenille

sähkön tuotantokustannuksiin lakiesityksellä on merkittävästi suurempi vaikutus joka sekin loppupeleissä menee taas kerran kuluttajien maksettavaksi

tässä hallituksen esityksessä kaasutuspreemioilla halutaan korjata osittain yhden kivihiilestä luopuvan laitoksen tilannetta joka syntyi kun investointipäätöksen jälkeen päätettiin nostaa turpeen veroja ja alentaa puutukea

minusta pohjoismaisessa tai eurooppalaisessa yhteistyössä ei ole mitään pahaa vaan on luonnollista että seuraamme sitä mitä naapurimaamme tekevät ja myös näytämme tietä edelläkävijöinä joissakin tapauksissa

avoimeksi jää myös puun kaasutuksen preemio maakaasuverkon varrella ja pelletin rinnakkaispoltto näissä kivihiililaitoksissa

ruotsia äidinkielenään puhuvien palvelut eivät olleet uhattuna ennen tätä pakkoruotsia eivätkä ne olisi uhattuina vaikka pakkoruotsi jälleen poistettaisiin kuten kansan suuri enemmistö tahtoo

kyllä meidän pitää kuunnella ruotsalaisia tanskalaisia ja norjalaisia kollegoja eli tässä mielessä olen edustaja paateron kanssa samaa mieltä että pitää seurata mitä naapurimaissa tapahtuu ja ottaa oppia niistä kokemuksista mitä siellä on sattunut

mikäli turpeen veron korotus ja puuenergian tuotantotuen leikkaus perutaan ei myöskään tarvita näitä kaasutinpreemioita

ihmettelen suuresti mitä puolustusministeri haglund sanoi asiasta tänään ilta sanomien haastattelussa

perussuomalaisten toimet hallituksessa alkavat nyt näkyä ja tämä säädettävä toimeentuloedellytys on selkeä osoitus siitä kuten täällä jo muutama edustaja on vähän epäillytkin

näillä edellä kuulluin perustein esitän hallituksen lakiesitystä hylättäväksi ihan kaikilta osin

arvoisa puhemies

tämä edellinen hallitus mikä oli vallassa teki muutaman ihan kohtuullisenkin päätöksen olkaa hyvä vaan

nimittäin elinkeinoelämän keskusliiton tekemän henkilöstö ja koulutustiedustelun mukaan maamme yritykset ovat huolissaan suomalaisten kielitaidon supistumisesta

arvoisa puhemies

perheenyhdistämishakemuksen vireillepanon oli määrä muuttua keväällä sähköiseksi

kysyisin nyt vastaavalta ministeriltä että eikö pelota että pienyrittäjyys hiipuu ja harmaa talous vastaavasti nousee kun tällä edellisen hallituksen päätöksellä oli ihan päinvastainen vaikutus

vaikka täällä sanotaan että nyt se ruotsi on vapaaehtoinen lukioissa ja kielenopiskelu vähentynyt niin tosiasiassa ne ruotsin kielen kurssit edelleen ovat siellä ja ne ovat esteenä sitten sille että opiskeltaisiin muita kieliä

nyt näin ei tapahdu

eli kiitokset tosiaan ministerille ja uotilalle ja heinoselle ja kumppaneille kiitokset pohjatyöstä mitä on aiempien eduskuntien aikana tehty

mutta ei näillä globaaleilla työmarkkinoilla pärjää ruotsin kielellä

monella suulla on todistettu että maahanmuuttajat työllistyvät vain pienipalkkaisiin töihin tämä on monessa puheenvuorossa kerrottu että maahanmuuttajat työllistyvät vain pienipalkkaisiin töihin

miten tämä sitten taas vertautuu näitten samojen henkilöitten aiempiin puheisiin siitä että monikulttuurisuus on jonkunnäköinen rikkaus ja että tänne tulevat pakolaiset olisivat korkeasti koulutettuja ja kansainvälisiä huippuosaajia ja jotenkin hyödyttäisivät sitten myös taloudellisesti tätä yhteiskuntaa

mutta jotta ei menisi pelkäksi hallituksen kehumiseksi tämä syysistuntokauden ensimmäinen puheeni huomautan yhdestä puutteesta

lisäksi on todettava että suurin osa suomeen tulevista turvapaikanhakijoista ainakin viime vuonna oli perheettömiä nuoria miehiä

tässä esityksessä puututaan lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja vaikka tässä nyt saadaankin parannettua syntyvän lapsen ja isän oikeutta toisiinsa niin sitten huomioimatta kuitenkin jää tämä syntymän jälkeen mahdollisesti tapahtuva vieraannuttaminen

ruotsia puhuva vähemmistö on kautta histo rian ollut merkittävä osa suomalaisuutta

näin nimittäin valitettavan usein tapahtuu sekä avio että avoerojen yhteydessä kun lähivanhemmaksi määrätty löytää uuden kumppanin